mutta rohkenen epäillä että tähän isoon moniammatilliseen kuntoutukseen liittyvään krooniseen potilaiden koko elämän aikana tapahtuvaan pitkän ajan kuntoutukseen tulee ylimenokauden aikana varmaan hyvin paljon vaikeuksia ja varmaan myöskin jatkossa

minä olen tämän lakiehdotuksen kannalla ilman muuta tässä on paljon järkevää perustelua siinä ei ole mitään outoa ja niinhän suurin osa tästä salista on sanonut oppositiostakin käsin vaikka ovat jotenkin vähän jotain ylimääräistä siitä löytäneet

mutta sitten muutama muu havainto tähän seikkaan nähden jonka mikään erityisasiantuntija en ole tietysti minulla on mielipiteitä ja omia käsityksiä en niitä niin paljon halua tässä sanoa mutta jotain havaintoja kuitenkin

tämä on iso ja vaikea haastava asia joka vaan kasvaa vuosi vuodelta ja se johtuu siitä että globalisaatio on tullut jäädäkseen kielitaito on tullut jäädäkseen kansainvälisyys tullut jäädäkseen ja kun jokin asia ottaa entistä enemmän hallinnosta voimavaroja niin siihenhän tarvitaan vastalääkkeeksi entistä parempaa konkretiaa entistä selkeämpää tietojen ja koko sen asian ja tapahtumien hallintaa

kun tästä näkökulmasta nyt luin tästä hallituksen esityksestä josta jo ministeriltäkin kyllä kysyin miten eri eu maat ovat suhtautuneet näihin bulgariasta ja romaniasta tulleisiin turvapaikanhakijoihin niin on se tietysti aika mielenkiintoista että kun luetellaan semmoiset maat kuin alankomaat belgia irlanti itävalta norja ranska ruotsi saksa tanska ja yhdistynyt kuningaskunta niin hallituksen esityksen perusteella näyttää siltä että siellä on paljon paremmin jostain syystä tämä asia hallinnassa kuin meillä

tästä voi saada tämmöisen käsityksen

mutta tämän takia juuri arvon puhemies kysyin ministeri thorsilta kun tässä hallituksen esityksessä ei kerrota perusteluja minkä takia meille näin moninkertaisesti suurempi määrä turvapaikanhakijoita on tullut

pelkästään inhimilliset syyt taas saattavat aiheuttaa että se oli ihan oikein että ne tulivat tänne ne kaikki pitää hoitaa en minä puhu siitä vaan siitä että tätä suurta ihmismäärää nyt jotenkin ei ole kyllä tarkasteltu mikä on aiheuttanut tämmöisen purskauksen

tätä tulkitsen en tiedä olenko oikeassa vai väärässä mutta niin että tarvittaisiin jonkun tasoinen aivan asiallinen epäpoliittinen keskustelu jossa katsottaisiin näitä syntyjä syviä myöskin näiden turvapaikanhakijoiden kannalta myöskin heitä haastatellen heiltä kysyen heidän taustojaan katsoen ja jotain pitkäjänteisyyttä saataisiin tähän mukaan

arvoisa puhemies

ensimmäisen kerran rupesin puhemies ajattelemaan näin päin kun eun yhdessä kokouksessa kuulin ranskan presidentin ehdottaneen oikein vakavalla naamalla heidän parlamentissaan että sen sijaan että ranska ottaisi vastaan vaan ja reagoisi niihin jotka tulevat rajan yli mehän teemme nyt enemmän tai vähemmän näin päin niin ranskassa on aivan erityistä harrastusta siihen en tiedä kuinka hyvin he ovat onnistuneet mutta he vievät pohjois afrikkaan tiettyjä keskuksia joihin yrittävät kerätä kaikki ne ihmiset jotka sieltä haluavat tulla välimeren yli ja ensimmäinen mitä heille yritetään opettaa on entistä parempi ranskan kieli

tästä tupakoinnista ja sen vähentämisestä puhuminen ei ole koskaan turhaa tässä talossa mutta kyllä se on paljon tärkeämpi asia kuin mitä tämä lakiesitys nyt saa muutoksia aikaan

toivoisin kyllä ihan toisenlaista vaikutustakin kaikelta siltä työltä mitä me täällä teemme

tiusasen asiasta että kun nikotiinivalmisteiden käyttöönottoa viime kaudella harkittiin eduskunnassa niin silloin kansanterveyslaitoksen pääjohtaja pekka puska sanoi tästä tupakasta hyvin suoraan että ainoa keino jotenkin rajoittaa sen käyttöä suomessa on se että se siirretään apteekkiin ja luvanvaraiseksi

minä ministeri risikolta pyytäisin vielä että hän avaisi vähän lisää tätä monikanavaista rahoitusmallia mikä siinä on juntturassa että se ei mennyt nyt tämän enempää eteenpäin sillä professori vohlonen kuopiostahan selvitti tämän perusongelman jo kuutisen vuotta sitten

en tiedä kuinka lapsellinen tai sinisilmäinen tämä ajatus on se on varmasti vaikea ajatus mutta se on myöskin oikea ajatus koska ilman kielitaitoa ei ranskassakaan pärjää

hän totesi useamman tautiryhmän osalta mitä vaikeuksia siihen liittyy

yhtäältä hoitojonojen purkamiseen ei löydy kannusteita koska sairauspäivien rahoitus on eriytetty kansaneläkelaitokselle

jos nämä totuusasiat sivuutetaan niin ei ainakaan yliopiston tutkija voi sanoa että tämä homma olisi jotenkin hanskassa eikä siitä pääse sillä lailla eroon että sanoo vaan että heidän tilanteensa on niin kurja että heidät otetaan tänne vaikkeivät he mitään kieliä osaa

väittäisin kyllä niin että alkoholin käyttöön liittyvät ongelmat tulevat vielä salakavalammin esille ja saattavat olla vielä hankalampia kuin tupakointi konsanaan

minusta tämä hallituksen esitys on hyvän suuntainen mutta se on kyllä miniatyyrimuutos

hyvä on otetaan mutta aivan toisenlainen ote sitten täytyy olla esimerkiksi kielitaidon opettamiseen ja myöskin muihin asioihin sopeutumiseen mitä meidän maassamme on

osallistun tähän keskusteluun nyt ensimmäistä kertaa ulkomaanmatkojen ja valiokunnan muiden velvoitteiden takia en ole kuullutkaan tätä keskustelua aikaisemmin

muuten heitä johdetaan eräässä mielessä harhaan ja jos he eivät ole edes lukutaitoisia niin kuin osa turvapaikanhakijoista ainakaan muissa maissa ei ole ei ehkä meilläkään niin kyllähän siinä ihan siis elementääriset asiat silloin puuttuvat koko tämän pakolaisvirran hoitamisesta kiintiöpakolaisista tai turvapaikanhakijoista se on aivan sama millä nimellä näitä ihmisiä kutsutaan

en ole yllättynyt siitä että täällä ollaan eri mieltä asioista se on itse asiassa erittäin hyvä enkä siitäkään että tämä keskustelu on ideologista hyvä on että karvat paljastuvat vaan siitä tavasta millä tässä toisen mielipiteen omaavalle edustajalle puhutaan

tämä on inhimillistä elämää koko euroopassa oleminen ja integraatiossa on omat vaikeutensa mutta siellä on ihan tarpeeksi voimavaroja tätä käsitellä myöskin eri lailla jos vaan halutaan

pikemminkin luulen että ne nousevat ylöspäin ainakin on jotenkin semmoinen käsitys ilmassa olemassa ja silloin vaikeuksia tulee lisää koko terveydenhuollon sektorilla

arvoisa puhemies

kun minä olen täällä nyt puoli tuntia kuunnellut niin jäin kyllä tätä ihmettelemään kun ajatellaan minkälaisessa vaikeudessa meidän terveydenhuoltojärjestelmämme on

ja kun tässä salissa käytetään sanaa vetovoimatekijät niin minä olisin kyllä toivonut että joku olisi sanonut mitä ne vetovoimatekijät hänen mielestään ovat

nyt täällä on esitetty enemmän niin kuin luulon pohjalta musta tuntuu tai mielipiteitä kyllä minäkin osaisin niitä sanoa ei se vaadi mitään taitoa niitä voi tehdä poliittisista tai muista syistä

yksi kehotus minulla olisi ehkä teille kun olette nyt vähän aikaa vasta ollut ulkoasiainvaliokunnan toiminnassa mukana ja se on se että jatkakaa tuolla tiellä mutta syventäkää sitä analyysia niin että päästäisiin vähän siihen että kun me olemme siellä mukana mitkä esimerkiksi teidän mielestänne ovat ne temput yksi kaksi ja kolme mitä pitäisi tehdä koska meidän voimavaramme ovat kuitenkin rajalliset

mutta varsinainen minun kysymykseni jonka olisin tehnyt ministeri hyssälälle mutta hän nyt kerkisi poistua tietenkin kun on paljon muutakin tekemistä liittyy siihen että en viime kerralla kun tupakkalakia muutettiin saanut selville enkä tälläkään kerralla mitenkään näe täällä kerrottavan kuinka paljon meillä myydään tupakkaa vuodessa

me voimme muiden valtioiden kanssa neuvotella jossain määrin lisää mutta jotain toiminnan kehittämistä ja modernisaatiota tähän tarvitaan ja sillä ei kyllä ole mitään tekemistä politiikan kanssa se on ihan muunlainen juttu

se on ruvennut minua hyvin paljon kiinnostamaan koska sehän kertoo onko joku lopullinen kansanterveydellinen muutos tässä tapahtumassa suuntaan tai toiseen

mutta tässä voi olla semmoista vanhaa pohjaa että aikaisemmin nämä eivät olleet niin isoja nämä ongelmat mutta nythän tämä on kasvava ongelma ainakin tällä hetkellä kun globalisaatio tekee tämmöistä jälkeä mitä se tekee koko euroopan alueella

kun te sanotte siinä alussa että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä siis lainaatte perustuslakia niin asiahan on juuri näin

jos mietitään miten maailma kehittyy eteenpäin ajatelkaa kaukoitää tai amerikkaa tai euroaluetta ja kysykää itseltänne mikä on se järjestys miten nämä isot alueet kehittyvät niin jos ei meillä vähitellen näköjään vaipuvalla alueella ole kunnon otetta tiedollisesti taidollisesti ja ammatillisesti sekä tietenkin poliittisesti tähän ongelmaan niin tuskin teistä kukaan väittää että se meillä silloin on hanskassa että menee oikein päin

moni muu edustaja kertoo samanlaisia havaintoja mutta en tiedä tullitilastoista tuon taivaallista kumpaan suuntaan ne ovat kääntyneet enkä muustakaan käytöstä

te sitten sanotte jatkossa että siksi on erittäin valitettavaa että nyt tuodaan eduskuntaan järjestelmää entisestään hajauttava ja palvelujen epätasa arvoiseen saatavuuteen johtava lakiesitys

se on mielipide kun se esitetään näin

jos me emme ajattele näin niin itse asiassa silloin me teemme kaikista suurimman vääryyden turvapaikanhakijoille tai ovat he millä statuksella tahansa tänne tulossa johdamme heitä väärillä alustavilla lupauksilla harhaan ja sitä en minä ainakaan haluaisi että tässä työssä tehdään

päättäköön joku muu sitten kuka tässä on oikeassa

mutta kun teidän vastalauseenne lähtee kentälle tämänlaatuisena niin jään kyllä kovasti miettimään

te tavallaan niin kuin lisäresurssin tuomista moititte te ette näe siinä mitään hyvää

toisin sanoen se voimakas ennalta ehkäisevä asenne tässä pitäisi olla a ja o proaktiivinen ote ei reagoiva ote pelkästään

kun te vähän myöhemmin sanotte että monikanavainen rahoitusjärjestelmä on ongelma niin se nimenomaan on näin ja siihen ovat kaikki puolueet syyllisiä

ja sen seurauksena rohkenen kyllä väittää että tämmöinen rasistisluonteinen keskustelu jossa helposti meillä joku saa rasismin leiman otsaansa vaikka itse ollenkaan ei tarkoita sitä eikä ole koskaan ollut edes sen mielinen vaan joku muu sen päättää hänen puolestaan tämmöinen negatiivisluonteinen kuva olkoon sitten maailmankuva tai jotain muuta se muuttuisi positiivisemmaksi kun tästä saataisiin vähemmän tunteellinen kokonaisuus joka on lähempänä joka ikistä meitä ihmistä

tästä ensimmäiset tutkimukset tulivat yli kymmenen vuotta sitten kuopiosta erään professorin selostuksena jossa todettiin että niin kauan kuin näin menee vaikeuksia meillä on

ja edelleen mennään näin

siis uskotteko te tosiaan että tällä on tarkoitus saada aikaan se että kunnat rupeavat tukemaan yksityistä sektoria ylitse kaiken kun on jo tarpeeksi vaikeuksia toteuttaa lainsäädäntöä ja perustuslakia

mutta miten me alan ammattilaiset voimme näin eri lailla ajatella tästä asiasta se on minulle se kummallisuus ja siksi tätä kautta lähestyn tätä tekstiä

kyllä on enemmän kuin rohkeasti sanottu että tämä on se pro primo tarkoitus

en tiedä kuinka hyvin tämä edes pro secundo toteutuu että se on jonkinlainen seuraus mutta ihan toisenlaisen esityksen minä haluaisin sellaisen että te osoittaisitte pitääkö tämä väite edes paikkaansa

minä en olisi viisi vuotta sitten ikänä sitä uskonut ja rohkenen väittää että suurin syy siihen on sosialidemokraattien terveydenhuoltopolitiikka joka on sotkenut koko terveyskeskusten toiminnan niin perusteellisesti että siellä ei enää viihdy kukaan

arvoisa puhemies

kyllä ammattitaitoiset ihmiset jonnekin muualle menevät töihin

se on tänään täällä nähty monin tavoin ja oma puheenvuoroni yrittää sen takia ei suinkaan olla poliittinen ja mielipiteellinen vaan ottaa esille muutaman asian joita yritän käsitellä mahdollisimman loogisesti ja analyyttisesti

kun te sanotte että näin voimakas yksityisten palvelujen taloudellinen tukeminen johtaa pidemmällä ajanjaksolla julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen supistumiseen ja rapautumiseen niin ihan varmasti näin käy koska nythän te koko ajan vastustatte yhteistyötä sitä että kaikki resurssit otettaisiin samaan kasaan että julkisella rahoituksella toimiva julkinen terveydenhuolto ja yksityisellä rahalla toimivat yksiköt kaikki olisivat yhdessä ja jaettaisiin sitten sen jälkeen

tämä sen takia että ennemmin tai myöhemmin monissa näistä asioista joista tänään täällä on oltu kahtakin mieltä tässä salissa joudutaan tekemään jonkinlainen päätös

siinä valossa koen että tietynlaista tietoa jota meille on aika paljonkin tuotu ei ole kyllä käytetty hyväksi sillä lailla kuin olisin luullut ehkä etukäteen vaikka olen nähnyt aikaisemminkin näitä selvityksiä

pääesikunnan päällikkö kertoi omassa lausunnossaan että puolustustehtävien toteutus edellyttää sitä että pitää ylläpitää jatkuvaa johtamisvalmiutta muodostaa ajantasainen tilakuva oikea aikaista ja ennakoivaa päätöksentekoa varten saada ennakkovaroitus sotilaallisten sekä turvallisuus ja uhkatilanteiden muutoksista säädellä puolustusvalmiutta tilanteen mukaisesti ja muodostaa sotilaallisia uhkia ennalta ehkäisevä kynnys torjua sotilaalliset uhat sekä antaa apua viranomaisille ja muulle yhteiskunnalle

minua on ruvennut kovasti huolestuttamaan kuinka kauan se siellä pystytään hoitamaan jos sieltä kaikki henkilökunta kaikkoaa pois niin kuin koko ajan meille kerrotaan näinpäin koko tehohoito koko vaativa sairaanhoito vaativa erityistaso koko tämä iso klimppi

kun sitten moititte niinkin että tämän palvelusetelin sijasta hallituksen olisi tullut ensisijaisesti puuttua voimassa olevien kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluseteliä koskevien säännösten ongelmiin ja selkiyttää niitä niin totta kai se olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten ja samanaikaisesti erillisenä asiana

en jatka tämän tekstin analysointia sen enempää mutta se ydin on siis siinä että jos te olette tätä mieltä niin hyvä on mutta olisin vaan toivonut teiltä paljon paremmat perustelut enkä mielipiteellistä heittoa vastalauseessa jota luetaan kentällä josta osa ihmisistä ymmärtää ihan väärin koko tämän julkisen sektorin tarkoituksen

potilaan parhaanhan tässä pitäisi olla se minkä mukaan kaikki toteutuu ja kyllä se ainakin minulle korva nenä ja kurkkutautien erikoislääkärinä on merkinnyt sitä että minä en ole kysynyt oletteko te kommunisti vai porvari minä leikkaan nielurisat ihan samalla lailla

sitten pohjalla se moraalinen kysymys jonka kautta oikeastaan ihmettelen teistä useimpien puheenvuoroja ja tätä tämmöistä suunnatonta palvelusetelin vastustamista

kansliapäällikkö rimpi toistaa näitä samoja asioita ihan selkeästi kirjallisessa lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle

se on yksityistä terveydenhuoltoa

teistä suurin osa on varmasti hankkinut sieltä palvelusetelin jolla te olette menneet silmälääkärille tai ortopedille tai korvalääkärille tai ihotautilääkärille tai gynekologille

aika mielenkiintoista on että poliittisesti täällä sanotaan että ne pitää tarkastella erikseen ei sillä ole mitään arvoa tuo on uhkausta tai muuta vastaavaa

aika kevyen luokan keskustelua minusta näin vaikeassa asiassa

nämä ovat varsin selviä asioita arvoisa puhemies kaikkinensa ja tähän liittyen resurssien ohella sanoisin natosta vielä että kun siitä ollaan täällä eri mieltä niin mikä siinä se on ihan hyvä asia

menkää julkiselle sektorille olkaa esimerkillisiä kun te olette näin hirveän närkästyneitä hallitukselle joka tuo hyvän esityksen ja antaa mahdollisuuden niille ihmisille jotka käyttävät suurimmaksi osaksi omaa rahaansa siihen ja samalla helpottavat julkista jonoa jonopainehan vähenee kun sieltä muut otetaan pois

esimerkiksi suurlähettiläs talvitie sanoi tästä samasta asiasta myöskin että nato näkyy olevan varsin ongelmallinen suomelle

arvoisa puhemies

se on eräälle osapuolelle ihan selkeä kiusa ja haitta ja se on puolustusvoimat joka joutuu olemaan epävarmuuden tilassa ja spekuloimaan kahden eri vaihtoehdon kesken

muutamat ystäväni siellä sanovat että mielestään he ovat eräässä mielessä löysässä hirressä tämän päättämättömyyden suhteen

siinä on asiantuntijoita hyvin paljon kirjoitetaan erilaisia papereita sekä puolustusministeriössä että ulkoministeriössä asiaa siis tavallaan valmistellaan jopa kahteen kertaan

yleinen kansalaismielipide on tässä voimakkaasti mukana median kautta mutta eipä mitenkään erityisen tutkitusti kylläkään

presidentti tässä hyvin voimakkaasti käyttää perustuslaillisia oikeuksiaan ja hänen oma mielipiteensä näköjään painaa erittäin paljon tässä asiassa ilman että sitä oikeastaan saa lukea muualta kuin rivien välistä

mutta suurin mielenkiinto tähän on kuitenkin vasta sitten kun utva hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta kaiken tämän on käsitellyt ja se tulee tähän saliin

en niitä tämä ajanpuutteen vuoksi tässä lähemmin lähde nyt selostamaan mutta ongelma on ihan selvästi se että varsinaista budjettivaltaa tässä ei ole kenelläkään

tämä on pelkästään poliittisluonteinen paperi ja siihen on poliittisesti sitouduttava

kenen koko tämä esitys loppujen lopuksi on

teknisesti se on meille hallituksen esitys se on aivan selvä mutta sen takana on hyvin laaja rintama erilaisia mielipiteitä ja eniten se tukee tietysti voimakasta keskustelua

vaikka kuinka olen ymmärtävinäni politiikkaa niin kun kuuntelee tätä keskustelua on tässä hämmästyttävän paljon elementtejä jotka puhuvat jostain muusta kuin itse tästä eläkejärjestelmästä joka on yksi tärkeimpiä asioita suomessa

mutta se on kyllä yllätys että ei oikeastaan ymmärretä mitä siitä seuraa jos rahoja annetaan lisää tai päinvastoin jos niitä otetaan pois

siinä ei pelkillä mielipiteillä päästä eteenpäin ei poliittisilla asenteilla ja tässä lyhyessä puheenvuorossani haluaisin vaan sanoa sen että viimeinen paperi joka tähän on tullut arvon kollegat on tämä työmarkkinajärjestöjen sopimus jossa on hallitus mukana